myös se miten valtiovallan korkeakoulu ja tiedepoliittinen ohjaus turvataan on aiheuttanut jonkin verran keskustelua mutta se on aiheetonta huolta

meidän on mielestäni määrätietoisesti jatkettava esimerkiksi liikenteen kehittämistä oikeaan suuntaan

tapahtui virhe ylilyönti

en kannata niitä kaikkia esityksiä jotka tuossa on hyväksytty tai niitä tulkintoja joita tämä esitys on aiheuttanut

meidän on tuettava ja panostettava julkiseen liikenteeseen ja erityisesti raideliikenteeseen ja siihen nojautuvaan asumiseen mutta samaan aikaan meidän tulee jatkaa myös edelläkävijänä liikenteen verouudistusta

käy niin niiden a ikäisyyteen asp säästösummat jäävät varsin pieniksi jos nuori ne esimerkiksi omalla kesätyöllään ansaitsee

arvoisa puhemies

nyt olemme uudistamassa samalla logiikalla toimivaa polttoaineiden verotusta mutta tässä työssä omasta mielestäni pitäisi ottaa jo seuraava askel eteenpäin

itse toivon että ympäristövaliokunta selkeyttää vielä tämän kirjauksen aivan yksiselitteiseksi niin että siinä on mahdollista käyttää esimerkiksi jään rippikoulun lahjoja syntymäpäivän lahja rippikoululahjoja syntymäpäivälahjoja taikka vaikkapa valmistujaislahjoja ja tämäntyyppisiä nuoren omia tuloja jos hän haluaa nuo lahjat esimerkiksi sitten säästöön laittaa

meidän on otettava pelkän hiilidioksidin rinnalla tarkasteluun myös autojen muut päästöt ja näin ohjattava liikenteen energiaratkaisuja oikealla tavalla muun muassa sähköautojen ja biokaasulla ja maakaasulla toimivien autojen suuntaan

on uudistettava autoverotusta vielä niin että saamme myös hiukan kalliimman teknologian autot muun muassa maakaasuautot hinnaltaan vastaavien bensa ja dieselautojen rinnalle

aivan lopuksi muutama sana vielä opiskelijoiden tilanteesta

se on ratkaiseva teko näiden autojen käytön lisäämiseksi

itse olisin ollut valmis säätämään tämän lain ilman tällaista omalla työllä ansaittua rajoitetta sillä meillä on jo tänä päivänä lahjarajat mitä voi toiselle lahjana antaa ja en näe sellaista tässä että tästä syntyisi malli jossa joku toinen laittaisi toisen tilille rahaa vaan uskon niin että aika lailla pienistä summista nämä tulevaisuudessakin tulevat kertymään

ne jotka painoivat jaa äänestivät tiukennuksia ja perussuomalaiset ja keskustalaiset ei nappia painamalla vielä tiukempia rajoituksia alkoholilainsäädäntöön

tässä uudistuksessa on ensiarvoisen tärkeää pitää sormet irti teknologiasta

ylioppilaskunnat tulevat tulevaisuudessakin olemaan yliopistolaissa säädettyjä julkisoikeudellisia yhteisöjä ja ylioppilaskuntaan kuuluvat tulevaisuudessakin edelleen kaikki alempaa ja ylempää korkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat

emme saa enää sortua suomessa ympäristökysymyksissä sellaisiin ratkaisuihin jotka on sidottu johonkin tiettyyn tekniikkaan tekniseen ratkaisuun

ei sillä ole mitään merkitystä miten tehdään vaan sillä mitä pakoputkesta ja autosta ilmaan tulee taikka tehtaasta ulos pääsee piipusta

en itse ole ymmärtänyt että tämä lakiesitys tarkoittaa niitä toimenpiteitä joita julkisuuteen on esille tullut

kaikkien ratkaisujen tulee siis jatkossa perustua mielestäni vain ja ainoastaan päästöihin ja ennen muuta laajasti muihinkin kuin vain hiilidioksidipäästöihin

valintajärjestelmän yksinkertaistamiseksi valtakunnallinen yhteishakujärjestelmä toteutetaan tulevaisuudessa myös yliopistoissa

olen nostanut esimerkiksi ekotest mallin jonka hengessä voisimme edetä myös tässä autoilun verotuksessa

täytyy olla myös tyytyväinen siihen että opetusministeri virkkunen on tarttunut määrätietoisesti myös tänään kyselytunnilla esiin nousseisiin haasteisiin eli työurien pidentämiseen

olen edustaja myllerin kanssa samaa mieltä siitä että tuo omarahoituskorkoasia kannattaa vielä kertaalleen pohtia ja olen samaa mieltä myös siitä että meidän pitää saada tähän maahan lisää asuntorakentamista

en pitänyt sitäkään järkevänä että suomalaiset kuljetusautot eli jakeluautot kielletään mutta ulkomaalaiset jakeluautot voivat suomessa jatkaa kulkemista samalla tavalla

tuo ekotesthän ottaa mukaan myös saastepäästöt hiilimonoksidin hiilivedyt typpioksidit ja pienhiukkaset sekä lisäksi tuon jo nyt käytössä olevan kasvihuonekaasuhiilidioksidin päästöt

se on osa ehkä tätäkin uudistusta tai sitä lähellä oleva asia miten saamme nuoret tulevaisuudessa entistä nopeammin opiskelemaan ja näihin haasteisiin opetusministeri tulee varmasti aktiivisesti tarttumaan muun muassa uudistamalla opintotukikokonaisuutta ja myös tuota pääsykoejärjestelmää yliopistojenkin osalta

en myöskään ymmärtänyt sitä että koffin hevoset vanha legendaarinen mainoskärry hevoskärry poistuvat tämän lainsäädännön myötä taikka panimon pihasta laitilan kukko tölkki joka on ymmärtääkseni jotain tähän tuotantoon kuuluvaa vettä taikka jotain muuta mäskiä täynnä

tämä ekotest tyyppinen autoverotus tai sen tyyppiseen perustuva autoverotus voisi olla yksi lähtökohta

sitten tuo sähkön tuotanto

että ei jäisi perinne tekemättä kun asia ei ole maalissa niin ympäristöasioista huolta kantavana ihmisenä kiirehdin hallitusta myös hevosenlannan polton sallimisessa

siksi itse kannatan suomalaisen monipuolisen energiatuotannon kehittämistä enkä ole valmis sulkemaan siitä myöskään ydinenergiaa yhtenä vaihtoehtona pois

alkoholimainontaa rajoittavat uudet säännökset on koettu monilla eri tasoilla ongelmallisiksi tulkita

sosiaali ja terveysalan lupa ja valvontavirasto valvira sekä etelä suomen aluehallintovirasto avi ovat ilmoittaneet että lakimuutoksesta johtuvaa valvontaa on vaikea suorittaa

lain aiheuttamaa valvontabyrokratiaa ja yrityksille aiheutuvaa lisätyötä sekä lisäkustannuksia toiminnan uudelleenjärjestämisestä haluttaisiin kohtuullistaa jättämällä rajoitusten ulkopuolelle sosiaalisen median kuljetus ja huoltotoiminnan sekä tuotantolaitosten yhteydessä tapahtuva mainonta

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tässä on nyt jo todistettu useammalla suulla ja asiantuntijoidenkin toimesta että ei näiden susien maahanmuuttopolitiikka tänne etelä suomeen sijoittamalla onnistu vaikka kotouttamista kuinka yritettäisiin

sosiaalisessa mediassa tapahtuva mainonta on varsinkin pienpanimoille erityisen tärkeää sen matalien kustannusten takia

karjulalta oletteko te sitä mieltä että esimerkiksi työpaikkatupakoinnin kieltämisellä kokoustupakoinnin kieltämisellä koulun pihoilla tapahtuvan tupakoinnin kieltämisellä ravintoloissa tapahtuvan tupakoinnin kieltämisellä ei olisi ollut hyviä vaikutuksia

esimerkiksi ilveskanta on sellainen joka etelä suomessa voi hyvinkin toimia ja osaltaan pitää huolta myös tämän alueen hirvieläinkannoista ehkä pienemmistä kauriista ja tämän tyyppisistä

ei tässä haluta käyttöä kriminalisoida vaan halutaan tehdä lainsäädäntöä jolla halutaan suojella heitä jotka eivät itse tupakoi eli ennen muuta lapsia

lain tulkinnat voivat käytännössä johtaa sananvapauden kaventumiseen lain tarkoituksen vastaisesti

mutta toisaalta jopa sekin voi aiheuttaa tämän tyyppisillä alueilla sellaisia ongelmia että eläinkannasta ei muodostu luonnon kannalta tasapainoista kokonaisuutta ja silloin tämän tyyppisillä alueilla on aivan eri tavalla suhtauduttava kantojen säätelyyn kuin näillä perinteisillä vanhoilla tutuilla luonnonsuojelualueilla joista on puhuttu

aivan lopuksi ed

ukkolan käyttäytymislakeihin

sosiaalisen median käytön sääntelyssä on erityisesti huolehdittava että sananvapautta ei loukata minkä vuoksi sosiaalisen median rajoituksista tulee minun mielestäni luopua

kuljetus ja huoltopuoli viittaa jakeluautoihin sekä erilaisiin huolto ja laitepalveluautoihin joita kaikilla panimoilla myös pienillä on

tänään käsittelyssämme on liikennepoliittinen selonteko ja tässä siis linjaamme hieman pidemmällekin tulevien vuosien liikennehankkeita kärkihankkeita

ulkomainontakielto siis tulisi voimaan uutena kieltona niin kuin helmikuussa on säädetty mutta sen osalta kirjattaisiin neljän poikkeuksen sijaan vielä viides poikkeus joka vapauttaisi rajoituksista kuljetus ja huoltopuolen sekä tuotantolaitosten yhteydessä olevat mainokset kuten esimerkiksi laitilan virvoitusjuomatehtaan edessä olevan kukko tölkin

kuka sitten vastuun kantaa siitä kun onnettomuuksia joissa myös henkilövahinkoja tulee tulee tapahtumaan entistä enempi

kokonaisuus pitää sisällään useita merkittäviä hankkeita ympäri suomen mutta erityisesti meitä hämeessä tietenkin tyydytti tieto siitä että jyrki kataisen hallitus nosti liikennehankkeiden kärkeen helsinkihämeenlinna pääradan välityskyvyn parantamisen

sen takia itse kannatan sitä että hirvieläimiä myös sipoonkorvessa tulevaisuudessa säännöstellään ihmisten toimesta

itse olisin valmis vieläkin höllentämään näitä säädöksiä mutta tämä lakialoite tehtiin edustajakollegani mikael jungnerin kanssa siinä hengessä että tässä korjattaisiin vain nuo räikeimmät ylilyönnit ja tulkinnat jotka ovat aiheuttaneet runsaasti hämmennystä ihmetystä ja jopa naurahduksia

itse pidän sitä varsin myönteisenä ja ymmärtääkseni tämä on historiassa ensimmäinen kerta kun raidehankkeet saavat enempi panostuksia kuin tiehankkeet

sen takia esitämme ainoastaan näitä räikeimpiä ylilyöntejä ja tulkintoja korjattavaksi

on hyvä että nyt laitetaan meidän rautatieverkostoamme parempaan kuntoon ja kehitetään myös uusilla raiteilla

tämä helsinkihämeenlinna pääradan välityskyvyn lisääminen on kokoluokaltaan ja ennen muuta vaikuttavuudeltaan sellainen hanke että voimme hyvin puhua koko maamme kärkihankkeesta hankkeesta josta hyötyvät kaikki

jättihanke parantaa merkittävästi liikenteen sujuvuutta ja pääradan toimintavarmuutta mutta myös lisää lähiliikenteen junatarjontaa

siitä on kymmenisen vuotta ja olemme nyt vääntäneet tihenevällä tahdilla asiaa eteenpäin hämeenlinnan ja riihimäen seudun kansanedustajien kesken

yli puolet ajankohtaisen kakkosen tekemään kyselyyn vastanneista peruskoulun opettajista kokee että työrauhan puute on ongelma tunneilla

viimeksi liikenneministeri merja kyllönen ja häntä ennen viime kaudella ministeri jan vapaavuori ja ministeri jyri häkämies tutustuivat tähän päärataan ja erityisesti sen ongelmakohtiin

nyt työ tuotti tulosta ja siitä iso kiitos kuuluu kaikille siihen myönteisellä tavalla vaikuttaneille

se helpottaa ratkaisevalla tavalla muun muassa tavaraliikenteen kulkemista pohjoisesta kääntyen ennen riihimäkeä sitten itään

helsingin alppilan yläkoulun tapahtumat saivat liikkeelle aikamoisen kansanliikkeen vaatimaan kuria kouluihin

arvoisa puhemies

on tärkeintä että poliiseja on riittävästi arjessa ja haluan itse uskoa siihen että näillä uudistuksilla pystytään takaamaan niin kuin ministeri räsänen on vakuuttanut se että liikkuvan poliisin muutoksen jälkeen liikennevalvonnassa on riittävästi poliiseja ja myös maaseudulla näkyy jatkossakin poliiseja

ottamatta kantaa sen enempää siihen kuinka oikein opettaja toimi taikka kuinka oikein oppilas toimi tai kuinka väärin oppilas toimi tai kuinka väärin opettaja toimi minun mielestäni tämän alppila tapauksen isoin vaikutus ja isoin ja tärkein asia oli se että entisenä opettajana muistini mukaan lähes ensimmäisen kerran yleinen mielipide kääntyikin puolustamaan opettajaa

pääradan lisäksi liikennepolitiikan seuraavat suuret hankkeet ovat niin sanottu helsingin pisara rata jonka vaikutukset säteilevät aina hämeeseen asti sekä luumäkiimatra kaksoisraide ja imatravenäjä yhteys ja lisäksi työn alla on myös edelleen kehä kolmosen jatkokehittämishankkeita jotka ovat mielestäni myös sellaisia hankkeita joilla on hyvin iso merkitys koko maamme kilpailukyvynkin kannalta

kysyisin poliisiministeri räsäseltä

miten tästä on tarkoitus edetä siihen tilanteeseen että emme kouluttaisi toisaalta nuoria naisia ja miehiä työttömiksi poliiseiksi ja pystyisimme takaamaan jo koulutetuille työpaikan

aika yleinen ajattelu suomalaisessa yhteiskunnassa on ollut se että ei meidän lapsi ei meidän tyttö ei meidän poika eivät he mutta se opettaja toimi väärin tai näin

minun mielestäni tämä alppilan tapaus osaltaan käänsi tietyllä tavalla suomalaisen ison joukon ajattelua

jokin raja aita oli ylitetty ja se oli minun mielestäni sen surullisen tapauksen tärkein anti jos siitä sellaista voi löytää

edellä edustaja louhelainen toi esille yhden meidän hämäläisten kärkihankkeista

meillä hämeessäkin vähän erikoisessa vaalipiirissä jolla on itälänsisuuntaista leveyttä varsin paljon aina ypäjältä lounais hämeestä lähelle savon rajoja eli mennään mikkelin kulmille ei mikkeliin asti sentään mutta hartolaa sysmää heinolaa ja näitä alueita niin etäisyydet on piru tai välimatkat ovat pitkiä ja sen takia välillä on tuntunut siltä että hämeessäkin jokainen vain puhuu omasta alueestaan

helsingin tapaus olkoon viimeinen hälytysmerkki siitä että kouluturvallisuuden parantamiseksi on tehtävä jotain

arvostettu puhemies

jos helsinkiläisopettajan erottamisesta jää päällimmäiseksi sellainen tunne että häirikköoppilas sai niskalenkin opettajasta ajaudutaan entistä vakavampiin ongelmiin

olen isä ja lainsäätäjä

olen miettinyt tätä asiaa pitkään

valtaosaa suomalaisista varmasti mietityttävät tällä hetkellä monet suomessa paljon isommat ja ongelmaisemmat asiat mutta heille joille tämä on tärkeä joita tämä koskettaa henkilökohtaisesti tämä on nyt tärkein asia

muistan sellaisen tapauksen olikohan keski suomesta jossa heräsi aikamoinen kirjoittelu muutamia vuosia sitten kun koulun siistijä vanhan ajan siivooja oli mennyt komentamaan ojentamaan häiriköivää oppilasta

se tuotti silloin hyvää tulosta ja nyt sitten muun muassa ministeri kiuru oli merkittävällä tavalla viemässä sitä eteenpäin ja se saatiin nyt sitten loppurahoitukseen tällä hallituskaudella

tämä ei ole minun mielestäni keneltäkään pois jos tuomme kaikki suomalaiset tässäkin asiassa samalle viivalle samalle viivalle lain edessä

siitä syntyi kirjoittelu vielä siihen aikaan ja kirjoitettiin miten siistijä saattoi ojentaa lasta kun ei hän ole edes kasvatustieteen maisteri

emme me lailla voi säätää hyviä perheitä emme me lailla voi säätää rakkautta emme me lailla voi säätää lapselle isää ja äitiä mutta me voimme lailla säätää tasa arvoa ihmisoikeuksia ja yhdenvertaisuutta

myös itse olen ollut mukana valtatie kakkosen eli lahden kehätie hankkeen parissa ja toivon että se on sellainen hanke jota me hämäläiset nyt voimme yhdessä lähteä eteenpäin viemään

edustaja tölli edellä ryhtyi puhumaan aluksi siitä mille perustalle tätä esitystä ensi vuoden budjetiksi on rakennettu

muistan omalta opettaja ajaltani kuinka eräs kollega piti vanhempain kasvatuskeskustelua joita toki on pidetty jo ennen tämän lain käsittelyä taikka tämän lain voimaantuloa

ja se ei ole mitään paikallispolitiikkaa että me puhumme lahden eteläisestä kehätiestä sillä sekin on itälänsisuuntainen erittäin keskeinen suomalainen tie

hän totesi että esitykseltä puuttuu vahva pohja ja se nojaa arvioille jotka eivät hänen mukaansa pidä

niin kuin edustajakollegoista monet ovat tänään todenneet kirkko päättää jatkossakin siitä keitä he haluavat vihkiä

muistan miten hänelle olivat tulleet vanhemmat ja aloittaneet keskustelun että kun meidän tyttö on tällainen miksi te ette tee koulussa mitään

on totta että me elämme sellaisessa maailmassa tällä hetkellä että epävarmuustekijät ovat hyvin suuria ja voi hyvin olla että edustaja tölli on tälläkin kertaa oikeassa siinä että pohja ei välttämättä tule pitämään siinä missä se on ollut silloin kun tätä budjettia on tehty ja kun täydentävää budjettia on tehty

peltonen on siinä oikeassa että minulle nimenomaan peruskoulu on sydämenasia ja sen takia olen halunnut täälläkin olla nyt puolustamassa niitä tekoja ja töitä joita olemme tehneet

siinä tilanteessa missä nyt elämme olen edustaja töllin kanssa täysin samaa mieltä että on enemmän kuin todennäköistä että ensi vuonna joudumme valitettavasti suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan kannaltakin valitettavasti avaamaan tätä ja puuttumaan tähän budjettiin

olin iloisesti yllättynyt kun eilen puhelimeni soi tuntemattomasta numerosta ja vastasin siihen niin kuin kansanedustajan pitää vastata

ensimmäistä kertaa suomen historiassa hallitus ohjaa ikäryhmien pienentymisestä säästyvän rahan perusopetuksen laadun parantamiseen

debatissa halusin antaa kiitosta ex opetusministeri gustafssonille ja nyt sitten nykyiselle opetusministerille krista kiurulle ja haluan ne kiitokset uusia tässä

tässä puhelussa minuun otti yhteyttä eräs naishenkilö ja hän kertoi että hän on huomannut että edustaja heinosta pohdituttavat tietyt kysymykset tässä vastalauseessa

se on asia joka on varmasti sellainen jota meistä kukaan ei toivo mutta nyt maailman taloustilanne on sellainen että joudumme sen kanssa elämään

lisää keinoja tarvitaan kouluihin työrauhaongelmiin puuttumiseksi

sellaisia myönteisiä asioita tässä ovat muun muassa koululaukun tarkistaminen tai sitten nämä jälki istuntotehtävät joita esitetään tässä uudistuksessa

emme ole ollenkaan sillä uralla mitä hallitusneuvotteluissa sovittiin

itse olisin valmis myös siihen että esimerkiksi todistusta ei annettaisi ennen kuin velvoitteet vaikkapa annetut jälki istunnot on suoritettu

eli emme ole ollenkaan sillä uralla mitä hallitusneuvotteluissa sovittiin ja sillä viitattiin siihen tavoitteeseen että valtion velkaantuminen pitää saada katkeamaan ja valtionvelka pienenevälle uralle